suojeleeko laki riittävästi uhria vai enemmän tekijää ja miksi kynnys ilmoittaa väkivallanteosta on meillä niin korkea

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaakin kiittää ministeri risikkoa ja muita terveydenhuollon ammattilaisia jotka uupumatta tekevät työtä potilaiden hoidon turvaamiseksi ja reumaosaamisen säilyttämiseksi tässä yllättävässä ja vaikeassa tilanteessa

meille on tärkeintä se että ihmisten kokema hyvinvointi aidosti paranee

meille on tärkeintä ettei nuori syrjäydy tai ikäihminen jää yksin

pidämme tärkeänä sitä että sosiaali ja terveysministeriö on luvannut seurata tilannetta lähes käsiohjauksella siihen asti että jokaiselle nyt hoitoa odottavalle reumasairaalan aiemmalle potilaalle on löytynyt korvaava hoitoyksikkö ja stm on myös sitoutunut tekemään nopeasti ratkaisuja erityistä osaamista vaativan hoidon keskittämisestä

me emme pärjää kuka lupaa eniten huutokaupassa mutta luomme oikeudenmukaista suomea jossa jokainen voi katsoa luottavaisesti eteenpäin ne

kuten ministeri risikko toi esiin reumasäätiön tilanne tuli eteen yllättäen

sitten ne on sosialidemokraatti

kehityskulusta johtuvista vaikeuksista on toki tiedetty mutta kuten tammikuussa kuultiin tänä keväänä piti olla vielä hyvin aikaa valmistautua tilanteeseen

toisin kuin oppositio väittää kahden miljoonan euron lisäavustuksella ei reumasäätiötä olisi voitu pelastaa eikä toiminnan turvallinen jatkaminen muutenkaan olisi ollut pitkään mahdollista

nyt onkin epärealististen heittojen sijaan keskityttävä luomaan turvaa reumasäätiön sairaalan palveluita käyttäneille potilaille

jatkossa on luotava toimintamalli jolla varaudutaan reumasäätiön kaltaisten yksityisten palveluntuottajien toiminnan loppumiseen siten että potilaiden hoidon jatkuvuus ja osaamisen säilyminen turvataan kaikissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

oppositio väittää välikysymyksessään täysin perusteetta että hallitus osoittaa saamattomuutta ja haluttomuutta turvata korkeatasoinen kaikkien saatavilla oleva terveydenhoito

olen itse pyrkinyt nyt painottamaan että kun näitä leikkauksia kohdennetaan kohdennetaan ne niin että nimenomaan erityisesti siellä syyrian naapurimaissa esimerkiksi näille pakolaisleireille kohdennettuja varoja ei leikata vaan katson keinoja miten voisimme priorisoida niin että saisimme sinne jopa lisäpanostuksia

esimerkiksi kauppapoliittisesti kun mietimme niin britannia kuten suomikin kannattaa kaupan vapauttamista ja on siinä mielessä ollut meille tärkeä liittolainen kun mietitään kaupan vapauttamisneuvotteluja

ministeri risikon johdolla on tehty paljon työtä terveydenhuollon kehittämiseksi esimerkiksi kaste ohjelman toimiva terveyskeskus hankkeen ja terveyden edistämisen politiikkaohjelman myötä

myöskin toisessa mielessä

arvoisa puhemies

teitä selvästikin harmittaa kun täällä salissa lausutaan sana vastuunkanto mutta suomi todellakin tarvitsee vastuunkantajia ja muissakin asioissa kuin eu politiikassa

vielä tänä keväänä annetaan uusi terveydenhuoltolaki ja paras hanketta vauhditetaan esimerkiksi vahvistamalla sosiaali ja terveyspalvelujen eheyttä

nyt jos britannia jäisi eun ulkopuolelle pitäisi tehdä uudet sopimukset jotkut efta tyyliset tai euturkki väliset sopimukset ja siinä viiveessä voisi suomellakin olla vaikeuksia käydä kauppaa britannian kanssa

sen takia kun kritisoitte koko ajan hallitusta kaikesta toivoisin teiltä myös kommentteja yrittäjyydestä työllisyydestä hyvinvoinnista oikeudenmukaisuudesta ja siitä miten näitä asioita kehitetään

vailla merkitystä eivät ole myöskään tämän hallituksen vahvat panostukset kuntatalouteen jotka ovat joka vuosi olleet reilusti plusmerkkisiä toisin kuin esimerkiksi punamultahallituksen aikana

kyselytunti päättyi

tämä eduskuntatyö ei ole vain eu politiikkaa

keskusta on täällä kovasti arvostellut sitä että hallitus ei riittävästi vie palvelujen kehittämistä eteenpäin että tämän hallituksen työ jotenkin keskittyisi pelkästään kuntarakenteisiin

painopisteen on oltava lähipalveluissa ja perusterveydenhuollossa erikoisosaamista on pystyttävä nykyistä paremmin keskittämään aivan kuten tässäkin hankalassa tilanteessa toivovat niin reumapotilaat kuin reuman hoidon ammattilaisetkin

tämä on muun muassa erittäin voimakkaasti lausuttu hyvinvointipolitiikkaosiossa jossa kerrotaan että sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseksi sekä rahoitusta että kehittämistä varten tehdään uusi laki jolla turvataan että perusterveydenhuolto vahvistuu ja sinne tuodaan jopa erikoissairaanhoidon osaamista

meidän on tehtävä täysin voimin työtä että me löydämme korvaavia markkinoita ja siinä olemme kuitenkin jossakin määrin onnistuneet koska vientimme on suurin piirtein nollatasoa kun verrataan aikaisempiin vuosiin

hallitus on myös koko suomen puolue

arvoisa puhemies

sanktioita tarkastellaan vuodenvaihteessa päämiesten huippukokouksessa ja tietysti etenkin minskin sopimuksen kriteerien valossa ja voimme vain toivoa että pääsemme eteenpäin

tällä kaudella on tehty jo paljon hyvää työtä sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiseksi kuten olemme kuulleet muun muassa terveydenhuoltolaki ja ministeri risikko on tämän reformin aloittanut ja tämä esitys on sille hyvin luontevaa jatkoa

tähän työhön kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut

noin

myös ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus pieniin erillisiin terveydenhuollon yksiköihin on monin paikoin vaikeaa ja monien asiantuntijoiden mielestä suomen kunta ja palvelusektorin monet keskeiset ongelmat liittyvät liian pieneen kuntakokoon

olen kuullut myös monien kyselevän mihin tätä lakia tarvitaan eivätkö kunnat jo nyt voisi toimia tällä tavalla kuin laissa esitetään

kunnat kehittävät sosiaali ja terveydenhuoltoa tilanteessa jossa pysyvää lainsäädäntöä ollaan vasta uudistamassa ja on hyvin tärkeää että tätä kehittämistyötä johon kuluu paljon resursseja ja työaikaa ohjataan oikeaan suuntaan

yhteistoiminta perustuu aina luottamukseen ja tällöin tavoitteiden ja toimintatapojen tulee olla kaikkien osapuolien tässä tapauksessa eri kuntien hyväksymiä

mikä on se perimmäinen syy miksi kuntauudistusta vastustatte koska te olette itse käynnistäneet sen paras hankkeen myötä ja luoneet uuden lainsäädännön jonka tavoitteena on parantaa palveluja turvata palvelut varautua tähän tulevaan muutokseen huoltosuhteen muutokseen ja väestön ikääntymiseen

esityksessä painottuu myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä entistä parempi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

tässä vaiheessa kokeiluun pääsee mukaan viisi kuntaa

olisi myös mielenkiintoista kuulla ministeriltä miten paljon tämän kuntauudistuskeskustelun myötä on käynnistynyt vapaaehtoista ja etupainotteista kuntaliitostyötä kunnissa koska tiedän että omassa maakunnassani monissa kunnissa kovinkin ahkerasti ja hyvin positiivisella tavalla on suhtauduttu tähän tulevaan kuntauudistukseen

olen erittäin iloinen siitä että oma kotiseutuni mikkelin seutu pääsi tähän kokeiluun mukaan jo ensimmäisessä vaiheessa sillä meillä on yritetty jo pitkään muodostaa toimivaa yhteistyömallia omin eväin ilman ulkopuolista asiantuntija apua onnistumatta siinä

ulkopuolinen tuki ja ohjaus auttaa viemään asiaa oikealla ja rakentavalla tavalla eteenpäin sillä tärkeintä palveluja kehitettäessä on meidän kaikkien päättäjien pitää mielessä kuntalaiset ja heidän tarpeensa ja meidän tulee myös katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen

vainoaminen liittyy monissa tapauksissa nimenomaan lähisuhdeväkivaltaan

on myöskin tärkeää että julkinen huomio kuten ministerikin sanoi kyse on paljon asenteista kiinnittyy tähän vakavaan meillä vaiettuun ongelmaan ja kaikilla näillä esityksillä ja keskusteluilla täällä salissa on aivan varmasti merkitystä sille että väkivaltakulttuuria kaiken kaikkiaan kyseenalaistetaan jatkossa

suomi osallistuu täysin itsekkäistä syistä näihin paketteihin ja tavoitteena on todellakin luoda luottamusta ja vakautta eurooppaan ja estää edelleen näiden kriisin tartuntavaikutusten leviäminen omaan suomen talouteen

nyt keskustelussa oleva esitys on merkittävä askel eteenpäin uudistustyössä ja vaalien jälkeen uuden hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on luoda uusi tapa järjestää palvelut jatkossa niin että ne turvataan lähellä kuntalaisia ja kaikkialla suomessa

kaikkiin kuntiin pitäisi saada ylipäätänsä edes tämä lähisuhdeväkivallan perheväkivallan vastainen suunnitelma siitä miten päästään kehittämään näitä tärkeitä palveluja

minusta tämä perussuomalaisten ilakointi tällä vakavalla asialla joka koskettaa monia työttömiä monia vaikeuksissa olevia yrityksiä tuntuu suorastaan pahalta

mutta yksi asia myös missä olemme esimerkiksi naapurimaatamme ruotsia paljon jäljessä on lapsen asema lapsen etu väkivaltatilanteessa

silloin kun hän joutuu todistamaan tai elämään ehkä pitkäänkin lähisuhdeväkivallan keskellä niin miten lapsen asemaa tässä voitaisiin huomioida ja hänen etujaan valvoa niin että kehitys ei vaarantuisi

meille kokoomukselle hallitukselle suomi oma maa on mansikka ja me haluamme varjella omaa kotimaatamme ja te haluatte jollakin tavalla nyt harhauttaa minusta ihmisiä sillä kun ette kerro omaa kantaanne puhumalla kaiken maailman meloneista ja lippalakeista ja ties mistä